ja näinhän esimerkiksi viime syksynä suomi on tehnyt ja hyvä niin koska aina meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä että ne käytänteet mitkä meillä ovat suomessa käytössä myös tiedetään ympäri eurooppaa

mutta tähän loppuun totean edelleen että nyt toivoisin viimeistään tässä vaiheessa kun on käynyt ilmi että hallitus ei niinkään halua auttaa pakolaisia paikan päällä lähtömaissa se ei halua auttaa pakolaisia euroopassa matkan varrella eikä se halua auttaa heitä suomessa että sitten kerrottaisiin se rehellisesti että tämä nyt on tämän hallituksen linja ja sillä mennään

arvoisa puhemies

niin kuin varmaan aikaisemmin jo totesin jokainen maa varmaan tekee omasta lähtökohdastaan sitä kansallista politiikkaa niin kuin haluaa tehdä ja osittain siihen kansalliseen politiikkaan sitten vaikuttavat ne päätökset mitä muissa maissa on tehty ja tämä varmaan pätee niin ruotsiin kuin myös tässä tapauksessa suomeen

mutta edelleen kun tullaan niin kutsuttuihin vetovoimatekijöihin olen edelleen sitä mieltä että jos meillä meillä euroopassa noudatettaisiin niitä yhteisiä pelisääntöjä joita me olemme itse yhteisesti sopineet niin eihän tämmöistä tilannetta että ihminen pystyisi kreikasta itävaltaan saksaan tanskaan ruotsiin ja sieltä vielä suomeen matkustamaan turvallisten maiden läpi tapahtuisi vaan hän hakisi turvaa siinä ensimmäisessä maassa johon hän saapuu

tähän toivon nyt että hallitus keskittää sen tarmonsa että se pystyy dublin asetusta muuttamaan siten että se todella tarkoittaa sitä että rekisteröidytään siinä ensimmäisessä maassa ja sitten taakanjaon kautta hoidetaan se että taakka ei ole liian suuri kenellekään

arvoisa puhemies

tässä täytyy jo pahoitella että pidentää hyvää keskustelua mutta ehkä rohkenen kuitenkin tämän puheenvuoron vielä käyttää

oikeastaan olisin halunnut ehkä sanoa edustaja zyskowiczille että tässä teidän viimeisessä puheenvuorossanne ei nyt tullut hirveästi sellaisia asioita joista tässä nyt fundamentaalisesti olisimme eri mieltä

ja jos nyt muistelemme sitä viime viikon torstain keskustelua niin silloinkin aika konkreettisesti kävin läpi sen että ymmärrän täysin sen että tässäkin tilanteessa suomi joiltain osin tulee tiukentamaan omaa perheenyhdistämiskäytäntöään ja muuta lainsäädäntöään liittyen esimerkiksi turvapaikanhakijoihin

mutta sitten se ratkaiseva kysymys on se että kun tiukennetaan niin kuinka paljon ja säilyykö kuitenkin näiden tiukennustenkin jälkeen se inhimillisyys siinä että todella autamme niitä jotka ovat kaikista hädänalaisimpia

ja edelleen palaan siihen että jos ne kolme esitystä joita täällä viime viikolla esitettiin olisi hyväksytty niin silti meillä ulkomaalaislaki ja perheenyhdistämisen käytänteet olisivat tulleet tiukemmiksi kuin nykykäytänteet

siis vaikka olisimme näiltä kolmelta osin lieventäneet tätä hallituksen esitystä niin silti meillä olisi tulevaisuudessa tiukempi perheenyhdistämisen lainsäädäntö kuin meillä on nyt

että siltä osin ajattelen kuitenkin niin kun sitä keskustelua tässä on käyty voiko suomi olla kokonaan tiukentamatta että ei varmasti ainakaan omasta mielestäni

mutta siinä kuinka paljon tiukennetaan täytyy sitten jo aika paljon harkintaa käyttää ja toivon mukaan inhimillisyyttä ja sitä nyt ehkä pikkuisen kyllä hallitukselta puuttuu

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

rohkenen vielä tähän loppuun ottaa puheenvuoron kun on tullut niin hyviä esityksiä niin hallituspuolueiden edustajilta kuin myös sitten oppositiopuolueiden kansanedustajilta liittyen nyt tähän pääluokkaan

tässä aloin vain sitten itse miettimään kun näitä esityksiä vähän summailin että onkohan nyt kuitenkin käynyt niin että puhutaan aika lailla miljardiluokan uusista hankkeista

myös hallituspuolueiden edustajilta tulee aika paljon näitä miljardiluokan hankkeita ja sitten muussa keskustelussa kun täällä salissa on tätä budjettia käsitelty yleensä on ollut niin hyvin niukkaa että ei oikein mitään voida tehdä

niin kuin me kaikki tiedämme liikennepolitiikka on se tämän maan verisuonisto mikä pitää pitää pyörimässä jotta meillä elinkeinoelämäkin pyörii ja joka puolella suomea on niin asumisen elämisen kuin myös työssäkäynnin edellytykset

seudulla onnahtuomioistuimet ruuhkautuneet

ehkä pohtia näiden

turvapaikkahankkeiden muutoksenhaku oleskelulupien osalta myös silloin siihen että todella yritettäisiin pitää tämä koko verisuonisto kunnossa eikä niin että esimerkiksi nyt vaikkapa tämän y junan lakkautuksen osalta ihan kohtuuttomaan asemaan laitamme läntisen uudenmaan kuntia siuntio mukaan lukien mutta myös inkoo ja myös karjaa siinä osana raaseporia

olisi hyvä että myös hallituspuolueiden edustajat tämän muistaisivat kun nyt näitä uusia hankkeita ja uusia perusparannuksia paljon myös täällä viljellään mikä on kyllä todella hyvä asia koska tässä taloudellisessa tilanteessa olisi varmaan järkevää että oikeusministeriön hallinnon tai harmaaseen talouteen kohdistuvaa niissä asioissa missä suomi pystyisi käyttämään omaa vipuvarttaan julkisella rahalla ja pystyisi myös aktivoimaan sitä yksityistä rahaa erilaisiin investointeihin kaikki mahdollisuudet käytettäisiin mukaan lukien se että aktiivisesti haetaan esimerkiksi näihin tentverkoston hankkeisiin rahoitusta euroopan unionilta

arvoisa puhemies

edelleen tämän lakiesityksen osalta täytyy todeta että tämä tavoitehan on varsin kannatettava ja uskon että kaikki sen täällä salissa jakavat

mutta sitten kun mennään näihin yksityiskohtiin niin todella täytyy tarkastella toteuttavatko nämä esitetyt toimenpiteet nyt tätä tavoitetta siitä että tämä turvapaikkaprosessi ja siihen liittyvät prosessit sujuvoituvat ja niiden kesto lyhenee

kun ajatellaan mikä se suurin pullonkaula meidän prosesseissamme tällä hetkellä on niin se todella liittyy maahanmuuttoviraston tekemään työhön tässä turvapaikkatutkinnassa ja siihen päätökseen

tämän ovat aika monessa tämän asian käsittelyn yhteydessä myös asiantuntijat vahvistaneet että suuri pelko on että itse asiassa tämän prosessin kesto joka jo nyt on varsin pitkä tulee edelleen pitenemään

toivon todella että nyt kun tämäkin lakiesitys varmasti tästä isosta salista huomenna siunauksen saa kiinnitettäisiin myös huomiota sitten tämän lainsäädännön seurantaan miten tämä todella vaikuttaa niissä prosessien ajoissa

niin kuin valiokunnat sekä hallintovaliokunta lausuntoa antaessaan että lakivaliokunta ovat puuttuneet siihen että toki täytyy seurata miten nämä muutokset vaikuttavat toivon todella että hallitus sen tekee

tähän välikysymyskeskusteluun sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän näkökulma oli nimenomaisesti lähteä pohtimaan sitä miten lainvalmistelua suomessa voitaisiin parantaa

keskusteluhan oli hyvin polveilevaa tänään ja varmasti siinä on jokaiselle miettimisen paikka myös mitä tämä keskustelu osaltaan tästä politiikan arvostettavuudesta kertoo ja mitä siitä voi sitten tulkita eri puolilla

siitä käytiin täällä hyvin paljon hyviä esimerkkejä läpi huonoja esimerkkejä siitä mihin se on johtanut ja tämähän on meidän kaikkien asia

tämähän liittyy nimenomaisesti sitten siihen miltä tämä työskentely eduskunnassa ja hallituksessa näyttää minkälaisen kuvan se ihmisille antaa siitä miten täällä toimitaan ja toimitaanko täällä aina oikean tiedon pohjalta ja aina avoimesti

tämän keskustelun kuluessahan pitkälti myös hallitus myönsi niitä puutteita mitä tähän lainvalmistelun avoimuuteen asianmukaisuuteen ja oikean tiedon välittämiseen liittyy ja ihan avoimesti kertoi myös niitä parannustarpeita

no sitten kuitenkin tiedämme että jos tilanne on näin että näissä asioissa todella parantamisen tarpeita on niin on kuitenkin asianmukaista että niitä parannustarpeita olisi jo tällä hallituskaudella asianmukaisesti nyt sitten viety eteenpäin ja hoidettu tilannetta paremmaksi liittyen vaikka näihin viime päivinä keskusteltuihin asioihin eri lakien valmisteluprosessista ja siitä miten asiat menevät

tältä pohjalta ja pitkälti siltä pohjalta mitä esimerkiksi sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsen tuomioja omassa ryhmäpuheenvuorossaan perustellusti nosti esille tässä ryhmäni puolesta esitän nyt seuraavanlaista epäluottamuslausetta

eduskunta toteaa että lainvalmistelun avoimuutta asianmukaisuutta sekä oikean tiedon välittämistä koskevan välikysymyksen yhteydessä käydyssä keskustelussa hallituksen myöntämien parannustarpeiden ja sen tähänastisen toiminnan välillä on ristiriita eikä hallitus siksi nauti eduskunnan luottamusta